me olemme kovasti opettamassa euroopan unionia ja ecofiniä mutta meillä on oma takapiha pieni piha vielä kyllä myöskin ehkä viimeistelyä vaille tältä puolelta

erityisesti liikenne niin tie kuin ratahankkeidenkin karsiminen sekä perusradanpidon määrärahoista tinkiminen on luomassa aikapommin joka tulee ratkaisemattomana vaikeuttamaan laajojen maakuntien elinkeinoelämän elpymistä

myöskin turvapaikkajärjestelmän käsittely on venynyt edellisen hallituksen kolmen kuukauden ajasta perusteettomien turvapaikkahakemusten osalta puoleentoista vuoteen

veropohjan laajennus ja verotason korotus toivon mukaan lisää nyt nimenomaan kierrätykseen liittyvää uudenlaisten toimintamallien hakemista ja myöskin toivon mukaan viennin ja kasvun vihreätä uutta vaihdetta ja tukea löytyy kotimaisten innovaatioidenkin kautta

toinen on se että vuosi sitten me vaadimme rajat ylittävien turvamekanismien varmistamista etteivät suomalaiset veronmaksajat ja suomen talous joudu takuumieheksi ja ettei avointa piikkiä esimerkiksi baltiassa tai muualla synny meidän pankkitoimintamme kautta

nyt on lähdettävä liikkeelle kansalaisen tarpeista eikä hallinnon harakanpesistä ja kaiken maailman keinotekoisista järjestelmistä

monet postin ja myös teletoiminnan yksityistämiseen liittyvät järjestelyt ovat omalta osaltaan heijastumassa myös laajojen maaseutualueiden palvelujen heikentymisenä

talouskriisin kärjistyessä tulevat lisääntymään paineet entistä enemmän nuorten syrjäytymisen puolella ja myös kriisin sosiaaliset vaikutukset

jätteenpolton verottomuudella on myös selviä etuja

toivotaan tietysti että laki edistää verottomuudella kaatopaikalle nykyisellään sijoitettavan jätteen hyötykäyttöä energiatuotannossa

keväällä kun tätä perättiin sanottiinkin ettei tämmöistä pohjoismaista selvittelyä tarvitakaan totesi valtiovarainministeri katainen vaan nyt euroopan unionin kautta näitä selvitellään

jo pitempään on puhuttu nimenomaan näitten pikavippien ja erityisesti ulosotto ja perintäkulujen aiheuttavan todella inhimillisesti ja sosiaalisesti vakavia ongelmia

imon japanilainen pääsihteeri ei ymmärrä kyllä tietenkään tätä lähestymistapaa kuten me kansanedustajat tavatessamme hänet täällä huomasimme mutta kyllä tässä pitää tukea löytää muualta

yksi tarkennus

silloin maaseutupoliittisen selonteon antoi aluepolitiikasta vastaava ministeri

täytyy sanoa että tällaisten korkojen periminen satamassa olisi poliisiasia

paasion tekemää esitystä

itse asiassa nyt olisi kaivannut myöskin sitä että irtonaisten yleisluontoisten julkilausumien viljelyn sijasta olisi ollut riittävä kytkentä talous ja yhteiskuntapolitiikkaan ja ennen kaikkea aluekehittämiseen liittyviin kysymyksiin

lisäksi haluan todeta että kysymys valtiontalouden pelivaran suuntaamisesta on nyt hyvin olennainen noin laajemmin

osa aluksista hakeutuu välimerelle

millä tavalla täsmätoimin tuetaan pienituloisia ja nimenomaan sosiaalisen turvallisuuden vahvistamisen työtä

edellisen hallituksen aikanahan sosialidemokraatit vaativat useaan kertaan muun muassa finanssivalvontaa ylipäänsä tähän näitten luottojen myöntämisprosessiin enemmän mukaan ja valvontaan myöskin näiden yhtiöiden osalta

ahteen kannattamana ja yksimielisen keskustelun jälkeen poisti tästä tämän lannoitteissa kohdan siihen liittyvän ristiriitaisuuden ja myöskin sanotaan tiettyjen riskienkin takia kadmiumin ynnä muuta

ymmärrän kyllä että hallitus ei halunnut kokea sitä nöyryytystä että se on perustuslain vastaisesti hoitamassa omille rikkaille vielä erityisetuja vaan se vältti sen että siitä jouduttaisiin valtiosäännön näkökulmasta ottamaan täällä se kanta joka siitä oli tulossa

tältä osin nimenomaan kuntien perusrahoituksen vaje sosiaali ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa johtaa leikkaamiseen ja palvelujen ulkoistamiseen

maaseutua ei voida kehittää kuntakohtaisella ajattelulla vaan laajemmalla seutukunta ja maakuntapohjalla ja tässä suhteessa maaseudun ja kaupungin yhteinen kohtalonyhteys ja vuorovaikutus ovat seutukuntakohtaisen onnistuvan aluepolitiikan perusedellytyksiä

nyt ei enää ole tarve tehdä pikakorjauksia ja kosmeettisia juttuja vaan nyt on aika tehdä vakavia johtopäätöksiä

on täysin valmistelematta täysin teiden kantokyky arvioimatta tehty tällaiset paino ja mittaratkaisut täysin lyhytnäköisellä tavalla

nämä ovat juuri pienituloisten pientä eläkettä saavien ja lapsiperheiden kannalta erittäin kohtalokkaita seurauksia siitä että vanhan kaavan mukaan laitetaan veropelivaraa suunnataan sitä muun muassa varakkaille

tämä on jäänyt mietintöön eli haluan tässä vielä todeta että se teknisesti on nyt kuitenkin poistettu niin kuin valiokunta yksimielisesti on sen käsitellyt

ja jolleivät ylikunnalliset koulutus ja perusturvaan liittyvät palvelut esimerkiksi terveyden huollossa pysty toteutumaan maaseutu ei tule onnistumaan

haluan nyt tässä todeta että eduskunta on valtiovarainvaliokunnan mietintöjen kautta monet kerrat kiirehtinyt nimenomaan tämän asian epäkohtiin puuttumista

arvoisa puhemies

eli tämä asia on ehdottomasti kuten valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto nyt koko ajan helmikuusta lähtien on sitä käsitellyt pystyttävä kyllä arvioimaan kehyksen yhteydessä vielä vastuullisesti

ensinnäkin maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen kannalta ei voi olla niin ettei päätösten taloudellisia tai kansalaisten arkeen liittyviä vaikutuksia käydä perusteellisesti läpi

pidän tärkeänä että nyt näiden aloitteiden myötä paineet tämän mukaisen toimenpiteen vauhditukseen niin oikeusministeriön valtiovarainministeriön kuin hallituksen piirissä kasvavat

sitten sanoisin muutoinkin meidän kilpailukyvyn ja infran osalta että edunvalvonta pitää ottaa ennakoivammaksi ja kuten hallitusohjelmassa kirjoitimme paljon paremmaksi

maaseutupolitiikka erityisesti pitkien etäisyyksien ja suurempien asumiskustannusten takia vaatii aina erityistarkastelua ja haja asutusalueiden järkevien viemäröintihankkeiden kehittämisessä on ollut liian pienet panostukset

eli haluan tämän eduskunnan pöytäkirjoihin merkittävän että tämä on nyt eduskunnan tahto myöskin että hallitus ryhtyy ripeästi toimiin

ympäristön kannalta parhaita ja toimivimpia ratkaisuja ja tällä tavalla myöskin hallittua kehittämistä tukevia olisivat nimenomaan siirtoviemärit ja yhteiset viemäriverkostot

tältä osin me olisimme viimeaikaisten tapahtumien johdosta todella tarvinneet tähän maahan metsäministeriä ja metsäpoliittisen selonteon koska se mitä nyt metsäteollisuudessa ja metsätaloudessa on tapahtumassa järisyttää maata kyllä myös maaseudun kehityksen osalta

kyllähän on vaikutettava silloin kun esityksiä valmistellaan

suomelle yksi rajanylityspaikka eun merkittävään taloudelliseen naapuriin venäjälle ja botnian korridori ruotsin vanha malli ei oikeastaan minkäänlaista venäjä strategiaa ei minkäänlaista arktista pohjoista liikenteellistä ulottuvuutta

komissiolle on saatu jälkeenpäin puhuttua että venäjä on tuossa eun ja suomen naapurina ja toinen on että meidän ei tarvitse kaventaa raideleveyttä eurooppalaisiin mittoihin se nyt tästä vielä olisi puuttunut se olisi siis toiseen polvilumpioon ampuminen ollut

eli tältä osin valtiovarainvaliokunta on vakavasti huomauttanut jo eu asioiden käsittelyssä ja eun ten verkkoasioiden käsittelyssä edunvalvonnan tiivistämisen ja tehostamisen tarpeesta erityisesti infra asioissa

haluan tässä korostaa nimenomaan sitä että metsäteollisuuden toimintaedellytykset on otettava puun saatavuuden energia ja kilpailukyvyn kannalta vahvemmin esille ja ennen kaikkea valtion omistajaohjauksen alue teollisuus ja työllisyyspoliittisesti keskeisen metsäteollisuuden osalta pitää olla ihan toisella tolalla kuin nyt on ollut

herra puhemies

haluan vielä lopuksi korostaa sitä että meillä on myöskin metsäteollisuudessa muita asioita joihin valtiovarainministeri puuttui

koko hallituksen energiaratkaisun perusta murenee jos tässä yhteydessä valtion merkittävästi omistama yhtiö lakkauttaa paperikoneita

metsäpolitiikka ja metsälainsäädäntö on pantava myös puuhuoltoa tukevalla tavalla kuntoon

pitää olla ensiharvennusvelvoitteet ja pitää olla myöskin puun myyntiin kannustavuutta mutta myös paremmin metsänhoidollisia velvoitteita

tässä on myös se vaara että kun ei ole hallittu koivukuidun saatavuuteen liittyviä asioita niin tällaisella lyhytnäköisellä mtkn edunvalvonnalla kuvitellaan että nyt kemera ynnä muuta

eli tässä pitää nyt ottaa myös metsäpolitiikka ja metsälainsäädäntö uudella tavalla esille jotta meidän sahateollisuus raaka aineiden osalta ja metsäteollisuus laajemminkin saavat myös mahdollisuuden kehittää niitä uuden sukupolven tuotteita biolääketieteen ynnä muita mahdollisuuksia hyödyntää mitä meillä on itse asiassa molekyylikirjasto ynnä muulla puolella

tältä osin selvitysmiehen työtä pidettiin erittäin tarpeellisena tilanteen korjaamiseksi ja todettiin että tarvitaan uusia ohjauskeinoja jotta toimien vaikuttavuus ja hyötykustannus suhde saadaan asianmukaiselle tasolle

ehdottomasti tämä maa tarvitsee metsäpoliittisen selonteon jotta varmistamme metsätalouden ja myöskin maaseudun elinvoimaisuuden tältä osin

puusta voidaan luoda todella uutta nokiaa mutta jos meillä lyhytnäköisesti kvartaalijohtamisella tuhotaan sanomalehtipaperin kaltaisilla ratkaisuilla tämä perusta niin meillä jää se uusi nokia tekemättä

herra puhemies

on erittäin tärkeätä että joukkoliikenteen kehittä misessä raideliikenteen osalta erityisesti kiinni tetään nyt huomiota siihen että hintataso raide liikenteessä on kilpailukykyinen henkilöauton käyttöön nähden

erityisesti itä ja pohjois suomen osalta valitettavasti tällä tavalla ei ole

tässä pitää nyt ihan eri tavalla myöskin asennoitua myös verottajan olla aktiivinen ja tietojenvaihto rakentaa samoin kuin tämä tilaajakysymys

sitten toinen kysymys on se että me tarvitsemme pääratainvestointien perusinfran kuntoon laittoa

jos on tiedetty myös poliittisesti päätöksen täytäntöönpanoon liittyvät inhimilliset taloudelliset ja tekniset vaikeudet mikä on valtion vastuu taloudellisista seuraamuksista kansalaisten eriarvoisuuden osalta

pitäisi todella pystyä etenemään nyt vaikuttavuusarvioiden puolelle ja kieltämättä toivoisin myöskin poliittisesta kokoonpanosta huolimatta myös yli vaalikausien menevää tarkastelukykyä

seinäjokioulu radalle sekä toiselle pohjoisetelä suuntaiselle pääradallemme savon radalle pitää luoda edellytykset nopeille turvallisille junayhteyksille

kyllähän se niin on kuten edustaja satonen sanoi että kyllä tämä asia sai ehkä enemmän kuin koskaan hallitusohjelmaneuvotteluissa nyt aikaa ja panostusta päiväkaupalla

muutoinkaan tämä ei ole nyt minun mielestäni ollut sellainen asia jossa valtiovarainvaliokunnan painoarvoa hallitus on ottanut oikealla tavalla huomioon ja se on vakavan miettimisen paikka

toinen kysymys nimenomaan joukkoliikenteen ympäristönäkökohtien lisäksi on aluekehityksen turvaaminen

tässä suhteessa hallitusoppositio asetelmasta huolimatta olisi esimerkiksi nyt ollut oiva tilanne katsoa tätä henkilöstönvähennysohjelman soveltamista esimerkiksi hätäkeskusjärjestelmän osalta josta oikeuskanslerikin viime keväänä teki havaintoja

ei tietenkään niin että yksi puolue sitä kirjoitti vaan jouduttiin tietysti hyvin perusteellisen prosessin kautta läpi vieden kirjaamaan näitä tavoitteita ja keinoja

se tulee edellyttämään nimenomaan linja auto raide ja lentoliikenteen näkökulman mukana pitämistä muun muassa elinkeinoelämän ja aluekehityksen edellytysten varmistamiseksi

olisi tätä toimintakykyä voitu vähän purkaa ehkä hallinto oikeuksien osalta tehty samanlaisia kaavamaisia arvioita

se antoi muuten muistaakseni rahaa silloinkin siirtoviemäreihinkin niin kuin joka vuosi aika lailla hallituksesta riippumatta on valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto aina oikein toiminut

tässä suhteessa on ollut hyvin tärkeätä nimenomaan että liikenne ja viestintäministeriö on ollut muun muassa savonlinnavarkaus kuvioille luomassa edellytyksiä koska muutoin ei voi kuvitella että kansainvälinen teollisuus voi jatkaa toimintaansa niissä muutoin tuotannollisen toiminnan hyvissä edellytyksissä

tältä osin mitä tulee esimerkiksi tähän pimeän ulkomaisen työvoiman käytön tutkintaan ja torjuntaan niin haluan tässä vielä todeta että vaikka siinä ei täysin sdpn esitystä tämän pimeän ulkomaisen työvoiman tutkintayksikön uudelleen perustamisesta hyväksytty niin hallitusohjelmassa nimenomaan todetaan että tähän erikoistuneen ja organisoidun poliisityön voimavaroja vahvistetaan

tämä nyt ei ollut yllätys että ministeri anttila joka oli katsomassa käsi lipassa kun growhow myytiin meidän lannoiteteollisuus norjalaisille ei kanna huolta siitä että suomalaisten strateginen perustuote sanomalehtipaperi jää venäjän paperista kontupohjan paperista riippuvaiseksi ja hänen mielestään maailman kapasiteettia pitää hoitaa ajamalla suomalaista metsäteollisuutta alas

kyllä tässä hallituksen sanotaan kartalla pysymisessä on ollut suuria ongelmia

valitettavasti sdpn pyrkimys ei nyt valtiovarainvaliokunnan budjetinkäsittelyn yhteydessä tämän tullin aseman parantamiseksi vielä edennyt mutta on tehty tämä havainto siitä että tullin tehtävät koko ajan kasvavat turvallisuuden ja rajaliikenteen sujuvuuden vaatimuksesta ja toisaalta sen voimavaroja ja henkilöstöpuolta ei riittävällä tavalla tarkastella

maakuntien liittojen roolia on syytä korostaa paitsi oman alueensa niin nimenomaan maakuntarajat ylittävän kuljetusjärjestelmän ja joukkoliikennejärjestelmien kehittämisessä

tämä on minusta maaseudun kannalta erittäin vastenmielinen ja todella vakava näkökulma

poikittaisyhteydet ja sitten laajemmat työssäkäyntitarkastelut ja myöskin palvelurakenteiden seudullisen kehityksen huomioon ottaminen liikennehankkeiden sekä joukkoliikennejärjestelyjen yhteydessä ovat erittäin tärkeitä asioita

ja toivon nimenomaan että työmarkkinaosapuolet niin teollisuus kuin ammattiyhdistysliike näkevät myös yhteisen kansallisen edun ja sisäisen turvallisuuden edun viedä näitä asioita yhdessä eteenpäin

se ei ole sisäasiainministeriön poliisin rajavartioston tiiviistä yhteistyöstä huolimatta samassa kehässä ja nyt olisi erittäin tärkeätä että tullivalvonnan toimintakykyä ihan kasvavan venäjän liikenteenkin takia jatkossa paremmin tarkasteltaisiin

mutta kyllä minusta kansallinen asia on turvata suomalaisen paperiteollisuuden ja omavaraisuuden strategia

tämä on myös meidän metsätalouden ja maaseudun elinehto

ensinnäkin täytyy sanoa että nyt tuntuu olevan tapana panna lonkalta löysin rantein miljardeja omiin verohommiin kelamaksun poistoihin ja kreikkaan ja irlantiin ja siinä sivussa hoitaa mahdollisesti erittäin suuri valtiontaloudellisia vaikutuksia omaava energiatuki ministeri pekkarisen leipoma ja aika vähän lämmitysaikaa kyllä on eduskunnan uunille varattu koska maa ja metsätalousvaliokunnan tänään laajan kuulemisen jälkeen pitäisi ilmeisesti torstaina tehdä mietintö

mutta kysymys on siitä että kun venäjän puutulliasia annettiin komissaari mandelsonin eun ja venäjän välisiin neuvotteluihin meidän kansallinen strateginen hyvinvoinnin perusasia jätettiin toisten hoidettavaksi siitä seurasi muun muassa raaka aineen ja puuraaka aineen hintojen raju nousu

on erittäin vakava asia se että metsäteollisuuden laajempiin toimintaedellytyksiin ei ole meillä kokonaisvaltaisesti puututtu

tarkastusvaliokunnan rooli varmasti on siinä että se pystyy tai sillä olisi voimavaraa tarkastella yli hallintorajojen ja yli ministeriöiden sektorirajojen laajemmalla ulottuvuudella myös ajallisesti asioita

siinä oli monta asiaa joista kannettiin huolta ennen kaikkea tämä ajelehtiminen venäjän puutulliasiassa jolla oli puuraaka ainepuolelle epävarmuutta luova vaikutus

pulliainen puuttui rajavartiolaitoksen rahoitustilanteeseen ja täytyy sanoa että se on kyllä ajelehtinut täysin ilman peräsintä

mutta kuten edustaja sasi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja juuri totesi valtiovarainvaliokunta kyllä pyrkii budjettivallan käyttäjänä tekemään paitsi ajassa myös tulevaisuuteen liittyviä tarkasteluja ja päätöksiä

samalla kannettiin huolta siitä millä tavalla varmistetaan että meillä teollisuudella on kilpailukykyiseen hintaan raaka ainetta saatavissa

kun nyt muun muassa maa ja metsätalousvaliokunta käsittelee eun elvytyssuunnitelmaa niin minusta on upeata ollut se että yli puoluerajojen on otettu kärkiasiaksi nyt nimenomaan painaa tätä laajakaistaa ja koko elinkeinoelämän ja aluekehityksen perusasioita tätä infraa kuntoon

tämä puuhuoltoon liittyvä kysymys liittyy tietysti metsäpolitiikkaan ensiharvennusvelvoitteen parempaan hoitamiseen ja sitten myöskin siihen että pinta alaverotuksesta myyntiverotukseen siirtymisen kielteiset vaikutukset pitäisi myöskin paremmin arvioida

eli tältä osin konkreettisissa asioissa valtiovarainvaliokunta kyllä varsin itsellisesti ja vastuullisesti pyrkii tietysti taloutta ja eri asioita ja sektoreita eri ministeriöitä viemään eteenpäin ja on aika heikkoa jos se joutuu huutaa terveysvaliokunta apul

olen hyvin iloinen siitä että tämän aika paljastavan valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaoston käsittelyn aikana paljastui nimenomaan rajavartiolaitoksen tilanne ja hallitusryhmätkin heräsivät siihen

laajakaistayhteydet ovat nimenomaan koko aluepolitiikan ja aluekehityksen peruskysymyksiä ja nyt täytyy kyllä varmistaa myöskin operaattoreiden sitoutuminen ja sitten se että hyvin nopeasti myöskin liikenne ja viestintäministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön kanssa maakuntaliitot esimerkiksi rakentaisivat semmoisen työkalupakin jolla tätä asiaa todella viedään eteenpäin

oletsä budjettiasi jos keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asia ollut käsitellyt huutamaan tarkastusvaliokuntaa apuun konkreettisissa budjettiasioissa

me kannoimme silloin huolta myös siitä että koko suomen uusiutuvan energian tavoitteet jäävät toteutumatta jollemme pidä huolta metsäteollisuudesta selluteollisuudesta ja sen toimintaedellytyksistä

eduskunnan budjettivalta ja parlamentaarinen järjestelmä on tasan niin vahva kuin hallitusryhmät ovat silloin kun budjettia käsitellään

kun kajaanissa metsäteollisuus ajettiin alas niin valtiovarainvaliokunnan jaosto vieraili siellä ja kysyin tehtaan johdolta kun muutoin oli kuvattu tätä huonoa kehitystä miten on tämmöinen pieni asia kuin puuraaka aineen hintakehitys kahtena viime vuonna

herra puhemies

täytyy sanoa että ei tämän suuren fantastisen energiapaketin jälkeen jonka katainen ja pekkarinen aikaansaivat hirveästi ole ministeri pekkarisenkaan puheenvuoroja kuulunut metsäteollisuuden toimintaedellytysten ja metsäteollisuuden paperiteollisuuden tilanteesta

nyt on erittäin tärkeätä vielä oikein kiveen hakaten todeta että tähän direktiiviin ei sisälly humanitaarista pykälämäärittelyä

puhdas eu direktiivi ja käytäntö euroopan yhteinen käytäntö olisi kaventanut soveltamisalaa olisi vähentänyt turvapaikkaperustelumahdollisuuksia ja kiristänyt nykyistä suomen käytäntöä

nyt samoin kuin vähän puutulliasiassa ajateltiin että antaa vaan homman vaikeutua niin kantohintapaine pysyy hyvänä ja lähdettiin lyhytnäköisesti mtkn edunvalvonnan puolelle

tässä on kokonaistaloudellisesti anteeksiantamattomalla tavalla nyt tämä kokonaistilanne kyllä menetetty

meillä pitäisi ihan toisella tavalla nyt lähteä raaka aineen saatavuutta varmistamaan kilpailukykyiseen hintaan luoda logistisesti varmat ketjut

olen itse toiminut itä suomen puuvoimaprojektissa neuvottelukunnan puheenjohtajana ja olen kovasti sitä mieltä että meillä on paljon tehtävissä tällä puolella mutta se edellyttää kyllä sitä että hankintaketjut ja metsäteollisuus pidetään kunnossa niin että päätehakkuiden ja korjuujärjestelmän puitteissa saadaan se raaka aine mitä tarvitaan myöskin kotimaisen puuhakkeen ja energian käyttöön